samoin vastuullinen linja täällä on voimassa onneksi myös sen suhteen että verojakin on maksettava eikä lähdetä yllyttämään että siirräpä sitten se yrityksesi viroon jos ei suomi kiltisti laske yritysveroja mitä jotkut nuorisokampanjat tuolla oikeistopiireissä ovat tehneet ja se on vastuutonta politiikkaa

uskon että se on huomattavasti viisaampaa talouspolitiikkaa kuin esimerkiksi kohdentaa tätä nyt otettavaa velkarahaakin suurituloisille painottuviin veronkevennyksiin

ja entäpä tämä vapaaehtoisuus vanhojen pientalojen osalta

tämän turhan säätelyn purku oli esillä vahvasti myös toissa päivänä puheenjohtajien eu vaalitentissä ja uskon että suomella on halua näihin asioihin kiinnittää huomiota

nimittäin tämä indeksiin sitomattomuus ei nyt ole se ainoa ongelma vaan toinen ongelma on se että aikanaanhan sovittiin opiskelijajärjestöjen kanssa että jos indeksisidonnaisuus tulee he hyväksyvät tietyt heikennykset kuten tämä

tässä on paitsi oikeudenmukaisuusnäkökulma minun mielestäni arvoisa puhemies myös viisas talouspoliittinen linja näissä aloitteissa takana

harmi että se nyt sitten vähän tulta sai siellä kokoomuksen puoluekokouksessa mutta onneksi kuitenkin täällä on vastuullinen linja ja hallituksen yhteisöverolinja on ihan maltillinen ja kilpailukykyinen kaikkinensa

nyt on hyvä aika tehdä esitys pakollisista energiatodistuksista luopumisesta vanhojen pientalojen osalta myös siksi että euroopan unionissa ollaan parhaillaan toteuttamassa niin sanottua refit hanketta jonka komissio on käynnistänyt

jo kuukausien vähentäminen niin että asumistukikuukaudet vähentävät opintotukea

arvoisa puhemies

myös minä arvostan kovasti entisiä sosialidemokraattisia valtiovarainministereitä niin kuin huomaan ilokseni edustaja pekkarisenkin arvostavan

on aina hyvin tärkeää että kansalaisaloitteet käsitellään täällä eduskunnassa asianmukaisesti

nyt tämä ikään kuin keppipuoli eli leikkaus toteutuu mutta tämä porkkanapuoli eli indeksi jää toteutumatta

on hyvin tärkeä se suomen hallituksen linjaus että näinä taloudellisina aikoina kun emme tiedä miten paljon tuolla euroopassa jyrisee suomalaisten veronmaksajien rahoja sinne ei lähde ilman että vastuut rajataan

minun mielestäni keskustan kunniapuheenjohtaja paavo väyrysen aloite koskettaa erittäin tärkeää aihetta ja siksi on syytä kyllä kiittää väyrystä siitä että hän on nostanut tämän tärkeän asian julkiseen keskusteluun vaikka tästä euroerosta olemmekin aika lailla toista mieltä

siinä tehdään lainsäädännön yksinkertaistamisehdotuksia arvioidaan onko tarve kumota vanhentuneita säädöksiä ja vedetään pois ehdotuksia joista aika on ajanut ohi

ministeri voisitteko kommentoida tätä miksi näin miksi opiskelijat jätettiin yksin ja miksi vain keppi mutta ei porkkanaa samassa yhteydessä

minusta poliittinen henki eu säätelyn osalta on muuttunut aiemmasta lyhyessä ajassa

vakuudet on vaadittu kreikka tukipaketille ja jatkossa tässä pysyvässä mekanismissa joka on siis veronmaksajan kannalta huomattavasti turvallisempi ja tehokkaampi kuin tämä väliaikainen mekanismi mikä nyt on käytössä tämä sijoittajavastuu

silloin jo viimeistään olisi viimeisellekin epäilijälle pitänyt selvitä että jos ruotsikin pystyy tähän veroparatiisien suitsimiseen niin miksi me emme suomessa siihen pystyisi

ero eurosta olisi hyppy tuntemattomaan jota nyt ei ole syytä tehdä

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä on sinänsä hämmentävää koska olemme usein täällä olleet vähän pahoillamme siitä että keskusta on omaksunut kylmän kokoomuslaisen talouslinjan ja nyt tällä kertaa kun viittasimme tähän stubbin ja sipilän ennen vaaleja käymään keskusteluun olisi toivonut että kokoomuksen linja olisi tullut valittua ja tietenkin silloin mennään sitten valitsemaan keskustan linja

me olemme liian monta pelottavaa esimerkkiä ottaneet tänä päivänä ruotsin toiminnasta

miksi suomessa pitäisi pitää yllä järjestelmää joka on monin osin kiistanalainen eikä suoraan johda siihen että näissä vanhoissa omakotitaloissa siirryttäisiin energiapihimpiin ratkaisuihin

tämä julkinen mielikuvahan on ollut usein se että silloin kun euroon liityttiin emme oikein ymmärtäneet sen seurauksia tai niitä ei pohdittu

sen verran vielä palaan tähän eri alojen erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin että näinhän tässä todella nyt on käymässä sitten että tämmöiset tekniset ja kaupalliset alat tulevat saamaan sitä rahoitusta ja sitten humanistiset yhteiskuntatieteelliset alat tulevat tästä kärsimään

henkilökohtaisesti olen samaa mieltä tämän aloitteen kanssa

eli se on huomattavasti tehokkaampi ja veronmaksajien kannalta vastuut on rajattu nimenomaan tällä sijoittajavastuulla joka siis tarkoittaa sitä että nämä julkiset saatavat evmn kautta tulevat saatavat ovat etuoikeutettuja imfn jälkeen siinä vaiheessa jos rytisee

arvoisa puhemies

näin ollen kokoomus kertoi olevansa valmis muuttamaan perusfilosofiaansa ja nyt sitten täysin kääntämään takkinsa eläkkeensaajien edessä suhteessa tähän verotuskysymykseen

se edustaja pekkarinen on ero silloisen ja nykyisen hallituksen linjassa että jos ei silloin hallitukselta kuulunut kuin sanoja niin nyt sitten kun hallitus vaihtui tulee niitä tekoja

lauri oinonen käytti puheenvuoron huolissaan vähän tästä aluepolitiikasta koska muistan joskus keskustapuolueen varapuheenjohtajan rantakankaan vaatineen vuosi takaperin jopa hallitukselta selontekoa aluepolitiikasta kun on niin huonoa hänen mielestään se aluepolitiikka mitä hallitus tekee

tämä nyt varmaan liittyy siihen sarjaan mitä olemme viime aikoina nähneet että vääristellään kerta kaikkiaan opposition sanomaa ja ajatuksia

euroopassa monessa maassa viimeisimpänä hollanti hyvin merkittävä päätös turkistarhaus on kielletty

siksi minä en kyllä sitä ymmärrä että esimerkiksi keskusta aikanaan täällä kyllä oli valmis kovin auliisti tähän väliaikaiseen rahoitusmekanismiin menemään että eihän tässä mitään

siksikin nyt on hyvä aika ja tarpeen toimia eussa vapaaehtoisuuden puolesta

silloin tiedettiin että euro tulee alentamaan korkotasoa helpottamaan ulkomaankauppaa ja tiedettiin myös että joustavuutta tarvitaan jatkossa enemmän kun devalvaatioase ei ole käytössä

toistan mikäli edustaja heinonen ei sitä kuullut äsken että emme me vastusta sitä että pienituloisten yle verotaakkaa helpotetaan mutta sitä me vastustamme toden totta että hallitus näillä toimillaan on poikkeamassa vuosikymmenien kunniakkaasta parlamentaarisesta perusteesta pistämällä toden totta yleisradion rahoituksen hallituksen peukalon alle

minä uskon puhemies siihen että tänä päivänä ihmiset ajattelevat entistä enemmän tosissaan eläinten hyvinvointia eettisiä näkökulmia ja uskon että sellainen nouseva tulevaisuuden ajattelutapa lähtee siitä että meidän pitää kunnioittaa myös näitä asioita

yliopisto on mielestäni yksi esimerkki siitä että voisi vähän ajatella pidemmälle miten tulee käymään tässä rakenteessa eri alueiden yliopistojen

lopuksi

ja nyt kun tulee tämä turvallisempi rahoitusmekanismi teoreettisesti käyttöön sittenhän suomen eduskunta aina päättää miten sitä käytetään ja koska niin te periaatteessa vastustatte sitä

työmarkkinajärjestöjen tuolloisessa yhteisessä emu paperissa sekä professori jukka pekkarisen selvityksessä todettiin että liikkuvia palkanosia tarvitaan kun jatkossa ei voi devalvoida

haluaisin tähän loppuun vielä sanoa että sitten kun ensi viikolla jatketaan tätä keskustelua budjetin merkeissä toivoisin että opetusministeriö ja valtiovarainministeriö yhteneväisesti voisivat eduskunnalle viestiä jotakin tuottavuusohjelman jatkosta

jos niin ei ole niin on äärimmäisen tärkeää että nopeasti kehitetään eläinten hyvinvointiolosuhteita

ja yhdyn kyllä edustaja feldt rannan kritiikkiin siinä että on hyvin ikävä vastenmielinen tunne siinä kun nyt puhutaan pienituloisista kun samaan aikaan tämä hallitus tuo kurittavia lakeja eläkkeensaajille työttömille lapsiperheille kaikille näille

mutta olen minä ennenkin sanonut että takki on siellä joskus arvoisalla keskustalla jonkin verran kääntynyt ja tällaista itse itsensä kanssa väärässä olemisen taidetta ehkä on harrastettu

nimenomaisesti meillä on tässä siinä mielessä juuri nyt iso haaste että ensinnäkin meidän täytyy samaan aikaan pyrkiä siihen että meillä ei ole turhaa normitusta tai turhaa säännöstelyä mutta samaan aikaan meidän täytyy varmistaa se että ihan oikeasti se suomalainen ihminen saa laadukasta rakentamista hyvän kodin ja osaamme tehdä asioita eli laatu on varmistettava

mutta ymmärrän sen ihan sitten myös siksi että teidän täytyy ehkä siellä nyt opposition nimissä tätä pysyvää vakausmekanismia sinänsäkin vastustaa

emu puskureiden periaatehan on se jo raamatustakin tuttu että lihavina vuosina viljaa laitetaan syrjään jotta niitä sitten laihoina vuosina voidaan käyttää

tämä todellakin rassaa kovin paljon

me emme vastusta yle veron osalta tätä pienituloisten osuutta mutta me ehdottomasti haluamme protestoida tätä käytäntöä vastaan minkä nyt olette aiheuttaneet

tämä lakiesitys on juuri nyt sitten vastaus eduskunnan hometalkoopaperin kolmanteen pylpyrään mistä edustaja mölsä täällä vain tämä oli vastaus siihen mainitsi vastaus siihen mitä eduskunta on edellyttänyt

tilanne on euroopassa hankala

eli nyt jos koskaan esimerkiksi on tilanne jossa emu puskureiden käyttöönotto olisi perusteltua ja tätähän me sosialidemokraatit olemme omassa vaihtoehdossamme esittäneet

toivottavasti suomen linja voittaa myös tällä eurooppa linjalla sen suhteen että kasvua ja työllisyyttä sitten vastuullisen sopeuttamisen ohella

puhemies

minä myönnän ja koska minä en ole varsinaisesti rakennussektorin paras asiantuntija niin sanon kyllä niin maallikkona että toden totta jos tätä lukee sillä tavalla että katsoo niitä vaativuusluokkia vähäinen vaativuusluokka keskitaso vaativa tai erittäin vaativa niin en minäkään näistä mitä te luitte ääneen heti sanoisi että onpas yksinkertaista että tämä varmaan on näin

me joudumme enemmän ja enemmän keskustelemaan tulevaisuudessa mistä me saamme lisää rahaa

hyvää on esimerkiksi se että valuuttariski on poistunut euroalueelta

on hyvä että ministeri pekkarinen tuli nyt mukaan tähän keskusteluun nimittäin tehän olette vaatineet usein hyväosaisia lamatalkoisiin ja kerta kerran jälkeen kun näin paksun kirjan me näemme luulisi täältä löytyvän edes yhden toimen millä se hyväosainen osallistuisi lamatalkoisiin edes jonkun mutta ei mahdu tämän kokoiseen kirjaan hallituksen arvomaailmassa yhtäkään toimea millä hyväosaiset osallistuisivat lamatalkoisiin

nyt kun emua kehitetään on hyvin tärkeää että sitä kehitetään kasvua työllisyyttä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja rahoitusvakautta kehittävään suuntaan ja on myös hyvin tärkeää että esimerkiksi pankkiunionissa sijoittajavastuuta vahvistetaan ja myös veroparatiisien torjuntaa vahvistetaan entisestään

minä uskon että nimenomaan kun nämä ovat nykyisten mukaiset luokitukset eli näissä ei tapahdu muutosta samoin kuin kelpoisuudet ovat nykyisen mukaiset niin tässä ei sinänsä muutu mutta juurikin erilainen ohjeistus selkeät kuviot siitä mitä mihinkin luokkaan kuuluu varmasti on paikallaan

nimittäin nyt tavallaan kun kuuntelee näitä kaikkia mitä te olette tänään sanoneet tulee sellainen käsitys että te haluatte arvonlisäveroa nostaa vielä enemmän jotta pystytään tätä tietynlaista kysyntää leikkaamaan

minusta kyllä olisi hyvin tärkeää nyt että hallitukselta tulisi ilmoitus siitä mitä se aikoo tehdä tässä menettelyssä kun tätä direktiiviä uudistetaan

missä viipyvät pääomaveron korotukset

puhemies

toisaalta pitää ottaa velkaa mutta samaan aikaan vaihtoehtobudjetissanne te päädyitte yhden viidesosapromillen siis kuulette nyt oikein yhden viidesosapromillen eroon hallituksen velanottoon

minä haluan alleviivata että on hyvin tärkeää emua kehitettäessä että jokainen valtio vastaa omasta taloudestaan omista veloistaan no bail out periaatetta on noudatettava

osakemiljonäärit maksavat pientä pääomaveroa samaan aikaan hallitus nostaa tasaveroja nostamalla energiaveroa arvonlisäveroa pakottamalla kuntia kunnallisverojen korotuksiin

se varmasti on selvä että hallitus vaikuttaa toivottavasti edelleen suomen kannan mukaisesti niin että vanhat pientalot vapautettaisiin pakollisesta energiatodistuksesta

muun muassahan täällä lausunnoissaan tämä kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta edellytti juuri sitä että ehkä tässä siirtymäajassa pitää katsoa sitten myös esimerkiksi toimeenpanoajan riittävyyttä ja edellytysten täyttymiseen kattavaa opetusmateriaalia ja koulutusta että tämmöiset asiat ovat sitten kunnissa kunnossa että sen kuluttajan sen käyttäjän on helppo sitten tähän kaiken kaikkiaan ryhtyä helpompi kuin tänä päivänä koska nyt yksinkertaistuu kuitenkin kun lähdetään sillä tavalla positiivisesti purkamaan tätä

kyllä nyt kuitenkin täytyy myöntää käsi sydämellä arvoisa pekkarinen että jos te haluatte että teidän vaihtoehdostanne tosissaan käydään keskustelua niin silloin pitää se vaihtoehto olla paperilla ja esitettynä eikä niin että te olette niin kuin näennäisesti velan määrässä samaa mieltä kuin hallitus arvonlisäveroa nostaisitte kenties enemmän kuin hallitus

tämä johtaa kohti tasaveroa

ei saa olla mitään eikä saa syntyä mitään yhteistä saavia johon velat laitetaan muiden maksettavaksi sitä ei saa koskaan tulla

mutta aikooko hallitus nyt sitten kääntää näiden osalta linjan täysin päinvastaiseksi ja hyväksyä ihan tästä vaan että ei siinä mitään pistetään nyt kansalaisten autotallitkin energiatodistuksen piiriin

kuten alussa totesin niin tässä palkka alennusasiassa hyvää on ollut se että se on nostanut vahvasti tätä oikeudenmukaisuuden keskustelua ja sitä että on täysin oikein että verot maksetaan maksukyvyn mukaan ja ne keillä on enemmän osallistuvat talkoisiin enemmän ja ne keillä on vähemmän osallistuvat vähemmän

silloin aikanaan kun keskusta oli hallituksessa ja puhuttiin näistä kapasiteeteista esimerkiksi tämän ervvn osalta kyllähän jo keskustan aikana kerrottiin että tulevat lisääntymään sinänsä nämä määrät mitä näihin tullaan sijoittamaan

eli miksei tähän samaan prosessiin joka nyt on käynnissä alkamassa voida yksinkertaisesti juuri nyt liittää myös tätä vaadetta

ei tukipaketteja ilman tiukkoja ehtoja

mitä tulee perussuomalaisten vaihtoehtoon niin sen haluan kyllä sanoa tähän työllisyyteen liittyen että se on kyllä mustaa sitten työmiehen ja työnaisen kannalta duunarin kannalta kun olisitte kuitenkin miljardilla laittamassa lisää rasitteita vientiteollisuudelle että sekään minusta ei ole tässä tilanteessa kovin hyvä vaihtoehto mutta olettepa sen ainakin tuoneet keskusteluun

haluan tähän nyt kuitenkin todeta sen kun on suorastaan varmasti taituruutta että edustaja kimmo sasi onnistuu verotuksen perusteet nimittämään kateudeksi että kyllähän tämä suomen valtti on ollut nimenomaan se että me olemme keränneet jonkin verran veroja niillä on rahoitettu tasa arvoinen koulutus terveyspalvelut vanhustenhoivajärjestelmät ihmisille kattava sosiaaliturva

sitä en voi ymmärtää

tosiaan tässä keskustelun aikana on hyvin tullut esiin kysymys joka liittyy suuressa määrin nyt siihen miten ripeästi tartutaan toimeen uuden hallituksen toimesta

puhemies

varmasti matkan varrella on moniakin selvityksiä tehty pituudesta plus valitusaikojen pituudesta mutta nythän kaiken kaikkiaan näiden meidän hallinnonalan rakenneuudistusten tarkoituksena on myös sitten pyrkiä siihen että mahdollisimman joustavasti erilaiset käytännöt matkan varrella menisivät ja saisimme näihin tietynlaista

varmasti tavoite eli se että ollaan energiatehokkaita ja muuta on kaikilla sama sen me jaamme ja on monia keinoja joilla tähän pääsemme se on kilpailuvaltti

ministeri kiviniemi kertoi tämän jo omalla pääministerikaudellaan maaliskuussa että näin tulee käymään joten ei tässä mitään muuta tehdä kuin paikkaillaan nyt keskustan jälkiä teidän valitsemallanne linjalla tämän suhteen

arvoisa rouva puhemies

me olemme käsitelleet tätä asiaa useasti täällä salissa mutta haluan tässä yhteydessä vielä kerran tulla käyttämään tämän puheenvuoron ja tulen muuten käyttämään jatkossakin ellei hallitus korjaa tätä ikävää ja varsin räikeää valuvikaa mikä nyt on jäämässä eläkkeensaajien ja palkansaajien verotuksen välille

mutta kun nämä energiatodistukset eivät sinänsä johda siihen tulokseen niin siksi on hyvin tärkeää että näinä aikoina kun haluamme tätä byrokratiaa purkaa kustannuksia karsia normeja purkaa emme tekisi sitä ja että päinvastoin lisäisimme tätä sääntelyä kaikkinensa

me kaikki tiedämme faktan

on aivan eri asia mennä lompakko auki eurooppaan kreikka ykköspaketissa ja ilmoittaa että kyllä me tuemme ja ilman vakuuksiakin annamme

me kaikki tiedämme että aika usein kun näitä työllisyysmäärärahoja arvioidaan ja tehdään budjetteja saattaa käydä niin että jossain vaiheessa huomataan että ne loppuvat kesken ja silloin on aika yleinen ja välttämätön käytäntö että tilanteeseen reagoidaan tässä ja nyt

arvoisa puhemies

emu ongelmat tunnetaan

euroopan unionissa on paljon hyvää

mutta jos kimmo sasi saa tämän jalon hyvinvointiyhteiskunnan yhtälön näyttämään kateudelta niin kyllä minä sanon että siinä tammelantori nenä häneltä kyllä hyvin pahasti nyt puhemies pettää

puhemies

kuten ryhmäpuheenjohtaja lindtman totesi tässä meidän kaikkien sosialidemokraattien yhteisessä lakialoitteessa toden totta lähdetään siitä periaatteesta mikä on jo pitkään ollut vallalla ja mitä kaikki ennen vaaleja ovat puhuneet eläkkeensaajien tilaisuuksissa että on reilua että eläkkeensaajaa ei aseteta palkansaajaan nähden heikompaan asemaan verotuksessa

on rakennettava uudestaan kansallinen tietoisuus siitä mitä yhteisvaluutan jäsenyys edellyttää suomelta miten me pysymme kilpailukykyisenä yhteisen valuutan oloissa

ja kuten sanottu tässä pysyvässä rahoitusmekanismissa jos sieltä rahoitetaan on sijoittajavastuu mukana ja tätä kautta veronmaksajien riskit ovat rajatumpia ja se on todella olennainen muutos edellisen hallituksen linjaan

arvostimme sitä aidosti oppositiostakin käsin mutta sen ei olisi pitänyt tarkoittaa mielestäni sitä että tämä uusi perussuomalaisuus menee sitten tähän ääripäähän että nyt täällä perussuomalaisten edustaja kovastikin puolustelee sitä että euroopan unionista tulee sääntelyä pakko pistää nyt autotallitkin verolle ja niin poispäin

mitä tulee sitten ihan loppuun tähän edustaja rossin puheenvuoroon niin tässä nyt ilmeisesti kuulimme sitten keskustalta noin neljännen talouslinjan vai mistä tällä kertaa oli kysymys kun nyt sitten tässä puheenvuorossa vaadittiin veronalennuksia ja myös oli kaivettu jälleen kerran tämä työreformiajattelu jossa kyykytetään ja mennään eripuran tietä

kyllä me hieman siellä valtiovarainvaliokunnassa ihmettelimme kun kuulimme tosiaan asiantuntijalta että seuraava lisätalousarvio on tulossa vasta käytännössä marraskuun alussa lokakuun viimeisillä päivillä